tasokorotus on tärkeä myös sen vuoksi että se vähentää tarvetta viimesijaiseen turvaan eli toimeentulotukeen

eräs pahiten pääministerin puheessa kalskahtanut kohta oli se kun hän toisessa vastauspuheenvuorossaan kertoi meille että nyt pitäisi jättää ideologiat nurkkaan tilanteessa jossa pitää pystyä niitä päätöksiä tekemään

paras hanketta joka muuten tämä nyt menossa oleva yritys ja viritys ei missään mielessä ole jatkoa sille mitä tähän asti on tehty

kun uudistukseen lähdetään selkeä tavoite auttaa selviämään niistä karikoista joita vääjäämättä uudistukseen liittyy

teidän facebook päivityksenne tiistaiaamulta jossa te peräsitte sote keskustelusta kuntien puolustajia on julkinen

valiokunta on useissa kannanotoissaan painottanut ensisijaisten syyperusteisten etuuksien tason nostamista sellaiselle tasolle jotta tarve toimeentulotukeen vähenee

yths mallin kokeilussa terveydenhoitomaksun maksaminen on vapaaehtoista kokeilun piiriin kuuluville opiskelijoille

jos on kyse siitä niin kuin yhä ilmeisemmältä ja tämänkin keskustelun jälkeen näyttää täällä on vihjailtu kenelle milläkin tavalla kuinka on kyse keskustalaisten puheissa siitä että luottamushenkilöpaikat menevät niin täällä on yksi kunnanvaltuutettu joka on ihan itse luopunut niistä omista tehtävistä joissa on aikaisemmin ollut ja minulla ei ole yhtään ikävä niitä tehtäviä

on hyvä että teidän aina tormakkaat avustajanne ovat luetuttaneet teillä keskustelun keskeiset kohdat mutta toivoisin että teillä olisi hieman enemmän aikaa käyttää siihen keskustelun läpikäymiseen

toinen asia joka ei ole ihan vähäpätöinen kyseisen lain osalta

missään päin eurooppaa tällaista tilannetta ei ole ja toisekseen kysynpä vaan kuinka monta hallinnollista porrasta on helsingissä vantaalla espoossa tampereella turussa kaikissa suurissa kaupungeissa jos niitä verrataan näihin parjattuihin hallinnon himmeleihin

ei ole tänäänkään jäänyt mitään epäselvää siitä miksi kotihoidon tukea leikataan tai niin kuin virallinen termi kuuluu kannustetaan naisia työelämään ja pyritään jatkamaan työuria ja pyritään lyhentämään jaksoja jotka ollaan oman lapsen kanssa kotona niin että työelämään pääsy olisi helpompaa

kolmivuotisessa kokeilussa ei näin ollen täysimääräisesti toteudu yths mallin vakuutusluonteisuuden periaate jonka mukaan terveydenhoitomaksu maksetaan riippumatta siitä käytetäänkö palveluita vai ei

kyllähän täällä oli sangen mielenkiintoista kuunneltavaa kuka puolusti ketä puolusti ja mitä puolusti semminkin kun käsittelyssä oli parlamentaarisesti yhteisesti valmisteltu sote uudistus

myöskään palveluiden rahoitusosuudet eivät muodostu vastaaviksi kuin mitkä ne ovat yliopisto opiskelijoiden ter veydenhuollossa

olihan se kaunista kuultavaa kun täällä suomen kolmanneksi suurimman kaupungin kaupunginhallituksen puheenjohtaja hieman otsasuonet pullistaen puhui kuntarakenteesta

arvoisa herra puhemies

toisekseen

kyse on säästöpäätöksestä kyse on leikkauspäätöksestä joka vielä todellisuudessa maksaa päivähoitomenojen kasvuna jotakin aivan muuta kuin mitä tuolla ratkaisulla tavoitellaan

käydyssä julkisessakin keskustelussa historialliseksi lanseerattu perusturvan uudistaminen muuttui tuossa budjettiriihen jälkeen kansainvälisesti vertaillen merkittäväksi perusturvan uudistamiseksi muutokseksi

miltä se maailma alkaa sen jälkeen näyttää jos meillä on karttaharjoituksena tehty kuntauudistus tilanteessa jossa pitäisi ihan oikeasti miettiä lähidemokratiaa

lisäksi kokeilupaikkakuntien kunnat joutuvat varautumaan opiskelijoiden terveydenhoitopalvelujen tarjoamiseen niille opiskelijoille jotka eivät maksa terveydenhoitomaksua ythslle

tämä esitys on osa matti vanhasen toisen hallitusohjelman mukaista lapsiperheiden köyhyyttä vähentävää ja eriarvoistumiskehitystä vähentävää ohjelmaa

arvoisa herra puhemies

ministeri guzenina richardson kävi pöntössä eikä muuten sanonut sitä että tuoko hän vanhuspalvelulain tähän saliin vai ei vaan hän spekuloi tällä samalla asialla

ymmärrän että kun te ministeri menette oman puolueenne tilaisuuteen niin nämä puheet mitä te äsken tuolta pöntöstä päästitte tulemaan saattavat mennä siellä läpi

valiokunta pitää tärkeänä että ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhoitopalveluja pyritään parantamaan koska palvelujen saatavuudessa on puutteita ja oppilaitosten sijaintipaikkakuntien palvelujen taso vaihtelee

tämä on esitys jota voi valiokunnan puheenjohtajankin nimissä sanoa historialliseksi

täällä kehysmietinnössä valtiovarainvaliokunnan enemmistö toteaa että on hieno asia kun tarveharkinnan tulorajoja varaudutaan tarkistamaan

ja nyt kun kuunteli ministeri risikon esittelypuheenvuoroa oikein tarkkaan niin hän puhui historiallisesti merkittävästä työttömän perusturvan korotuksesta

kysymys kuuluu

tämän keskustelun jälkeen voisi sen enemmälti käytettyjä puheenvuoroja vääristelemättä kysyä löytyykö tästä salista yhtään sellaista eduskuntaryhmää joka on tämän budjettikirjaan sisältyvän hallituksen esityksen takana

ei miesmuisti eikä toisenkaan miehen muisti ulotu sellaiseen aikaan jolloin yksittäisen etuuden määrä olisi yhdellä kertaa tällä tavalla noussut

kotikuntani sattuu olemaan sen mallinen että karttaharjoitukselta katsottuna ilman muuta sen aika on ohi sen kunnan nimi on hollola sanon senkin nyt varmuuden vuoksi mutta me kokeilimme vapaakuntakokeilun osana kunnanosahallintoa

kumpaakos tekstiä tässä pitää uskoa

kokeilun ohjaus ja seurantaryhmän väliarvioinnin mukaan malli soveltuu sekä opiskelijoiden kuntien että ythsn näkökulmasta ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon toteuttamismalliksi

te kehtasitte väittää kuka puolustaa kuntia ja kuka puolustaa kunnallista itsehallintoa ja kuka on huolissaan siitä että silläkin on merkitystä että kunta on ihmisten yhteisö ja sillä on merkitystä että suomessa on kuntarakenne joka olisi muuten ihan toisenlaisessa liikkeessä ilman sitä että te olette kolmen ja puolen vuoden aikana pistäneet tämän kentän täysin sekaisin

keskustalaisen perusturva on niiden etuuksien kokonaisuus jossa on ne sosiaaliturvan etuudet joilla pitää tulla toimeen kulloisessakin tilanteessa kun ei muutakaan toimeentuloa ole

kokeilu on tähän mennessä saatujen tulosten mukaan osoittanut että ammattikorkeakouluopiskelijoiden ottaminen ythsn palvelujen piiriin parantaisi palvelujen saatavuutta vähentäisi paikkakuntakohtaisia eroja ja parantaisi yhdenvertaisuutta suhteessa yliopisto opiskelijoihin

tai toinen vastaavanlainen ristiriita

valiokunnan mietinnössä on vastalause jonka vastalauseen jättäjä tullee esittelemään

lapsilisiä ollaan leikkaamassa ja toisaalta toisinpäin ollaan väittämässä että kyllä se kompensaation kautta hoituu että tuo leikkaus ei olekaan totta

kun budjettivalta meni jäi raha kokouspalkkioihin painatuskuluihin ja kahvinjuontiin niin tuolta kunnanosahallinnolta meni merkitys

edustaja virtanen täällä hehkutti että tämä työttömien työmarkkinatuki peruspäiväraha on keskeisin osa perusturvaa mitä suomessa on

pääministeri omassa välikysymysvastauksessaan jokseenkin sanatarkasti lainaten kehotti niitä joille lapsilisäleikkaus aiheuttaa toimeentulo ongelmia ja vaikeuksia menemään toimeentulotukiluukulle

tämä kehyspaperi pitää sisällään sen että sama vääntö on vuoden päästä edessä koska täällä lukee teksti että sen arvioidaan alenevan tämän kuntoutusrahatarpeen kehyskaudella etuuden saa jien vähetessä

valiokunta kannattaa kokeilun jatkamista hallituksen esityksen mukaisesti vuodella koska yths mallin mahdollinen laajentaminen valtakunnalliseksi ja sen vakinaistaminen edellyttävät rahoituksen selvittämistä sekä lainsäädäntömuutosten valmistelua ammattikorkeakouluopiskelijoiden pakollisesta terveydenhuoltomaksusta säätämiseksi

me peräämme välikysymyksellämme kriteereitä joilla tätä uudistusta ollaan tekemässä

kyllä minulle ihan yhtä keskeistä on kansaneläke kotihoidon tuki ne pienimmät päivärahat joita ihmisille maksetaan

yhdessä haastattelussa arvoisa ministeri jonka olen lukenut te puhuitte propellipäistä että nyt pitää laittaa propellipäät asialle miettimään mikä on tulevaisuuden kunta

osaan on vastauksia toki saatukin mutta kun samat puhujat puhuvat vahvoista peruskunnista näkevät oman alueensa kartan silmissään vaikka eivät sitä sanokaan niin sen näkee silmien asennosta ja kiillosta että he näkevät oman alueensa kartan ja samassa lauseessa puhuvat lähidemokratian puolesta niin se on kyllä sitten todellinen uudistus jos tämän yhtälön pystyy toteuttamaan niin että lähidemokratiaa vahvistetaan

olipa varsinainen kehotus

joko pääministeri ei ymmärrä tai ei tiedä sitä perustaa jolta suomessa aikanaan on lapsilisäjärjestelmä luotu ja toinen asia

valiokunta toteaa samalla että mikäli lähivuosina ryhdytään valmistelemaan terveydenhuollon rahoituksen laajempaa uudistusta tulee ythsn asema samoin kuin opiskelijoiden palvelujen järjestäminen ja rahoittaminen arvioitavaksi uudistuksen yhteydessä

minusta se on hyvä sana se propellipää ja jonkunnäköisiä keksijöitäkin tässä varmasti tarvitaan mutta kyllähän me olemme tilanteessa jossa voisi kuvitella että koko kunnallishallinnon uuden asennon etsiminen on kaikkien yhteinen tehtävä

on tehty arvovalinta jossa on käytetty se summa joka on ollut tulonsiirtoihin käytettävissä tällä tavalla kuin nyt esitetään

niin kauan kuin minä eduskunta aikaa muistan täällä ovat kaikki puolueet olleet sitä mieltä että ensisijaisten etuuksien tason pitäisi olla sellainen ettei viimesijaista etuutta toimeentulotukea tarvittaisi

valiokunnan mietintö on yksimielinen ja esitämme että lakiehdotus hyväksytään hallituksen esityksen mukaisena muuttamattomana edustaa kiljunen koska poissaolot edustaa mäkisalo ropponen

minä jokaiselle työttömälle suon sen rahan jonka he ovat tämän esityksen jälkeen saamassa mutta se poliitikkojen hehkutus siitä että tämä olisi oikeudenmukaista ja tämä olisi historiallista

tämän vaalikauden yksi historiaan jäävä leimallinen piirre on se että kokoomus ei hyväksynyt tämän vaalikauden alussa parlamentaarista valmistelua niihin asioihin joissa perinteisesti tässä maassa on ollut parlamentaarinen valmistelu

toinen erittäin iso periaatteellinen näkökulma on se että etuutta leikataan ja verotuksen kautta kompensoidaan

keskusta ei halua sellaista sosiaalipolitiikkaa jossa etuutta leikataan ja kompensaatio haetaan verotuksen kautta

vaalilainsäädäntö puolustuspolitiikka ja kunnallislainsäädäntö on aina tätä vaalikautta ennen valmisteltu parlamentaarisesti

aika moni ison keskuskaupungin edustaja on puhunut siitä miten tämä asia on nyt hyvä ja miten saadaan vahvoja elinkelpoisia peruskuntia ja sitten noin puolihuolimattomasti on sanonut ja vastannut näistä valkoisista alueista jotka eivät näitten työssäkäyntialuekarttojen sisään mahdu että mennään vastuukuntamalliin niitten kuntien osalta

tämä esitys tuo pintaan sen ja tuo näytille sen mitä tarkoittaa että meillä on kolme ryhmää erilaisia työttömiä

arvoisa herra puhemies

edustaja vehviläisen puheenvuoron yhtä kohtaa siteeraten ismo alangon sanoin kun suomi putos puusta kaikki kävi äkkiä tässä lähtökohtaisesti edelleen hyvässä maassa

meillä on niitä jotka saavat ansiosidonnaista työttömyysturvaa meillä on niitä jotka saavat perusturvan työttömyysturvaa ja meillä on niitä jotka eivät saa työttömyysturvaa lainkaan

se on sinänsä mielenkiintoista että ne jotka parjaavat näitä hallintohimmeleitä parjaavat sitä työtä joka on kunnissa tehty haettu yhteistoiminta alueita käytetty innovaatioita ja väännetty hallintomalleja kasaan yritetty saada sosiaali ja terveydenhuollon palvelut toimimaan kunkin kunnan parhaaksi katsomalla tavalla nämä samat ihmiset jotka parjaavat hallintohimmeleitä sanovat täällä että vastuukuntamalli on se malli joka toteutetaan

minusta se tämän esityksen räikein kohta on se että käytetään iso summa rahaa mutta jätetään ne kaikkein heikoimmassa asemassa olevat työttömät ilman

vaikea tästä on mustaa valkoiseksi vääntää tilanteessa jossa on se aikataulu nyt mikä tahansa olennaista on se että tämä laki jättää voimaan kuntarakennelain ne kriteerit joilla ne kuntaliitokset pitäisi tehdä ja joihin kuntaliitosselvitysten pitää nojata

olen ilmeisesti lukenut eri hallitusohjelmaa kuin edustaja virtanen kun hän totesi puheenvuorossaan että puolivälitarkistuksessa tähän työmarkkinatuen tarveharkintaan palataan

vaihtaisi asiaa sillä siihen asiaan palataan se hallitusohjelmaversio joka minulla on jos nyt ulkoa oikein muistan alkaa sanalla selvitetään työmarkkinatuen tarveharkinnan poistamisen mahdollisuudet

kyllä minä mielenkiinnolla odotan meidän maakuntaamme päijät hämettä miten sielläkin vastuukuntamalli toimii esimerkiksi sen nimisen kunnan kohdalla kuin hartola jonka väestön ikärakenne on paljon vanhempi paljon eläköityneempi huoltosuhde huonompi kuin monessa muussa kunnassa

kunnan päättäjät ovat tehneet kaiken sen mitä kunnanpäättäjät pystyvät tekemään

se lisää perheiden valinnanmahdollisuuksia ja on se suunta johon pitää edetä

arvoisa herra puhemies

tarkoitan sitä että perheillä on aidosti mahdolli suuksiensa mukaan niitä päätöksenteon tilanteita mikä on kussakin elämäntilanteessa se paras vaihtoehto lasten hoidolle ja hoivalle

olisi mielenkiintoista kuulla onko tämä koko hallituksen tahto

en minä ole myöskään purkamassa ansiosidonnaisen enkä perusturvan välistä kytköstä työttömyysturvaan liittyen mutta kyllä uskallan sen sanoa ääneen ja julkisesti että voi kunpa tuo summa joka nyt käytetään tähän historialliseksi leimattuun työttömyysturvan parannukseen ja uudistukseen olisi käytetty edes osaltaan myös niitten työttömien toimeentulon parantamiseen joilla ei ole euron euroa käytettävissään kun laki niin toimii

ja toisekseen on aivan selvää että esimerkiksi edellinen kuntaministeri tapani tölli joka kiistatta on tässä maassakin yksi kuntahallinnon parhaita laaja alaisesti tuntevia henkilöitä niin edellisen työnsä kuin nykyisen poliittisen tehtävänsä puolesta lähtisi hallituksen panttivangiksi tilanteessa jossa on lyöty rätingit pöytään ja sen jälkeen kysytään että oisiks sää mun kaa

mutta kyllä tämänkin lain käsittelyn yhteydessä on välttämätöntä kysyä kenen näkökulmasta meillä perhepolitiikkaa tässä maassa tehdään

on kiistämätön tosiasia että tasa arvoon työelämässä ja naisten palkkojen jälkeenjääneisyyteen miesten palkoista pitää kiinnittää huomiota ja se on tärkeää

mutta kun meillä on tulossa käsittelyyn kotihoidon tuen selkeä leikkaus joka on puettu tasa arvon kaapuun niin voi vain tässäkin kohdassa kysyä ja ihmetellä ja totean uudemman kerran

arvoisa rouva puhemies

kenen näkökulmasta tämä laki on tehty

tämä sisältää tämän hallituksen ja kuten sanoin toistan itseäni niiltä osin kataisen vasemmistohallituksen arvovalinnan

toisekseen asia johon kiinnitämme lausumassamme huomiota on se että kun tavoite tälle lainmuutokselle on että kotihoidon tuelta siirryttäisiin osa aikatyöhön ennustan ennuste voi mennä pieleenkin mutta ennustan joka tapauksessa että todennäköisempää kuin se että siirrytään kotihoidon tuelta työelämään on se että siirrytään täysipäiväisestä työstä osa aikatyöhön osa aikaiselle joustavalle hoitorahalle

ja jos tästä jota kuta pitää onnitella niin sen verran on lukuharjoituksia vuosien aikana tullut tehtyä ja loppuun mielikuvitusta

arvoisa rouva puhemies

erityiset onnittelut voi sanoa sosialidemokraattiselle puolueelle tässä vahva kädenjälki näkyy ja noin jatkoa ajatellen kannattaisi siinäkin puolueessa edes joskus kuunnella sitä ammattiyhdistysliikettä jolla saattaa olla ihan viisaita ajatuksia työttömyysturvan kehittämisen osalta

varmuuden vuoksi ja vähän lämmittelynä jo tässä vaiheessa mistä kärkihankkeista on kyse

kärkihankkeissa on kyse siitä että kertapanostuksella tavoitellaan uusia tekemisen muotoja

terveyden edistäminen lapsi ja perhepolitiikka ikääntyvän väestön erityisesti kotona tapahtuva palvelu ovat asioita joissa haetaan tulevan neljän vuoden aikana jotakin ihan uutta jotakin sellaista joka on todellista tekemistä tekemisen muuttamista eikä niin kuin joskus aikaisemmin on historiassa ollut että lyödään miinusmerkki ja satojen miljoonien rätingit pöytään ja sanotaan että tehkää

arvoisa herra puhemies

tämä on periaatteellisesti iso asia tavoite tehdä esimerkiksi lapsi ja perheasioita niin että kotona tapahtuu asioita enemmän erittäin iso periaatteellinen muutos

sote ratkaisusta

arvoisa herra puhemies

ymmärrän hyvin että opposition näkökulmasta mikään ei riitä jonkun verran on itselläkin oppositiopuolueen edustajana elämisestä kokemusta mutta tämänkin asian voi tehdä niin monella tavalla

vajaa tunti sitten ed

mutta sitten tuollaiset puolileikilliset hassunhauskat sanonnat ne ovat jotakin sellaista joka kuvaa hyvin tätä hanketta joka tällä vaalikaudella kataisen hallituksella on ollut

meitä hallituspuolueen kansanedustajia on opposition taholta opetettu viimeisten kahden viikon aikana ja tänään viimeimmäksi siinä mitä on sopiminen mitä on yhteistyö työmarkkinajärjestöjen kanssa sitten meitä on opetettu siinä mitä tarkoittaa hallitusohjelman kirjaus kun siellä todetaan että eläkeasiat sovitaan yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa ja niin edelleen

suurkunnat ajetaan seinään ja yritetään selittelemällä hassunhauskoilla jutuilla muuttaa musta valkoiseksi

lakiluonnos on lausunnolla lakiluonnos muuttuu hallituksen esitykseksi ja niillä eväillä mitä hallituksella on niillä euroilla mitä käytettävissä on tätä työtä jatketaan muun muassa vaikuttavuusarviointeja

arvoisa herra puhemies

keskusta on vastalauseessaan kiinnittänyt nimenomaan huomiota siihen mikä on hallituksen perhepoliittinen linja

pääministeri teki täysin selväksi että asiassa ja aihepiirissä jossa perinteisesti suomen historiassa on parlamentaarisesti valmisteltu kaikki kunnallishallintoon liittyvät suuret uudistukset se yhteistyö ei käy